kaksi havaintoa tämän käsittelyn ajalta liittyen tähän asiaan

yksi niistä koskee vapaaehtoisia laatujärjestelmiä ja niihin tulevia uusia kansallisia hyväksymissäädöksiä ja tämä asia on aivan erityisen tärkeä alalle itselleen niin että se pystyy tekemään näitä uuteen järjestelmään liittyviä hankkeita ja siksi myöskin tällä lain uudistuksella on kiire

mutta meidän pitää erittäin vahvasti tehdä töitä sen eteen että sillä saamme uutta tuotantoa ja uusia markkinoille käypäisiä tuotteita aikaiseksi tuonne maailman ostovoimaisille toreille ja turuille

eli toinen kansanterveyden osa on myöskin se mitä on meidän tuoteturvallisuu temme että se ruoka on juuri sitä mitä siinä pakkauksessa sanotaan eikä jotakin muuta

siksi että se ainoa mahdollisuus jossa tällaisia eläimiä käytetään millään tavalla mihinkään kokeeseen liittyy vain ja ainoastaan niiden omaan terveydentilaan tai niiden aiheuttamaan riskiin muille eläimille ei mitään muuta varten ja se on sanottu selväsanaisesti

keskusteluun on päättänyt ne lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

samoin siellä on selkeä leikkaus maa ja puutarhatalouden kansallisiin tukiin tilanteessa jossa elinkeino on erittäin suurissa kannattavuusongelmissa ja hallitus omassa ohjelmassaan haluaa nuorten viljelijöiden aktiiviviljelijöiden osalta pitää huolta kannattavuudesta

toiseksi on pidettävä huolta siitä että yhteistyö verottajan poliisin finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten välillä toimii saumattomasti

toinen asia on se että kun kiinteistökaupoissa yhä enemmän siirrytään sähköiseen järjestelmään sähköisiin asiakirjoihin ja siihen mahdollisuus annetaan niin tämä tietenkin muuttaa myös kaupanvahvistajan työn luonnetta

puhemies

nyt se mahdollisuus tulee

puhemies

meillä suomessa on paljon oivalluksia tutkimusta ja tuotekehitystä joilla olemme pystyneet näitä terveysvaikutteisia elintarvikkeita tekemään ja niistä saamaan hyvää hintaa myöskin ja markkinoita ympäri maailmaa

mutta on ilman muuta selvää että vaikka sähköiset palvelut lisääntyvät mikä on hyvä asia se on toivottava kehityksen kulku niin edelleen kiinteistökaupat ovat sen laatuisia kaupanteon tapoja ja välineitä joissa on paikallaan säilyttää myöskin se mahdollisuus käyttää kaupanvahvistajan palveluita

vapaaehtoiset elintarvikkeiden vastuullisuus ja jäljitettävyysjärjestelmät ovat keskeisiä välineitä koko elintarvikeketjun avoimuuden läpinäkyvyyden lisäämisessä

otan tästä kolme asiaa esille

esimerkiksi meillä etelä savossa kangasniemen kouluhankkeeseen joka on täysin mahdoton kunnan itsensä toteuttaa on saatava valtionosuus

valiokunta korostaakin myös sitä että tuottajan tulee saada laatujärjestelmään liittymisestä riittävä lisäarvo tuotteelleen laatujärjestelmästä aiheutuvien lisäkustannuksien kattamiseksi koska väistämättä jonkun verran lisäkustannuksia tämäkin tuottajille aiheuttaa

erityisesti niitä tarjoutuu meille siksi että meillä on oma erittäin korkealuokkainen ja jäljitettävä ja turvallinen raaka aine josta näitä pystytään tekemään

tällaisia poikkeuksellisia tutkimuksia voisivat olla esimerkiksi näiden eläinten terveyteen liittyvät tieteelliset kartoitustutkimukset hyvinvointia selvittävät tutkimukset tai eläinten ekologisia vaikutuksia selvittävät tutkimukset

silloin kun on jotakin sellaista josta halutaan keskustella ja neuvotella kaupantekijöiden kesken asiantuntijan läsnä ollessa kaupanvahvistaja on tähän oivallinen henkilö

kun tässä on kysymyksessä ei ainoastaan maaseutu ja maaseudun elinkeinot vaan tässä ovat koko elintarvikeketjun kymmenettuhannet työpaikat kysymyksessä niin aika erikoinen veto hallitukselta jos me kansallisin toimin voimme pitää meidän kotimarkkinoitamme kunnossa virkeinä työllisyyttämme hyvällä tolalla että niistä ollaan sitten valmiita leikkaamaan

laajojen talousrikosjuttujen tutkinnassa on usein tärkeää keskittyä selvittämään jutun päähaaraa ja jättää pienemmät haarat sivuun ettei juttu ehdi vanhentua

siinä mielessä myöskin tämä pitää ottaa huomioon kun tätä jatkoa ja kaupanvahvistajien työtehtäviä hahmotellaan mitä ne tulevaisuuden oloissa joissa tosiaan sähköiset palvelut lisääntyvät ovat

eli niin monta lukkoa on tässä että tällaisille peloille siitä että ryhdyttäisiin irrallaan tavattuja kotieläimiä käyttämään koe eläiminä ei ole olemassa perustetta

näin ei ole käymässä savonlinnan hankkeen osalta ja minusta silloin olisi reilua hallituksen sanoa että sitä ei aiotakaan toteuttaa tällä vaalikaudella eikä pitää tällaisessa epätietoisuuden tilassa

valiokunta korostaa kalan osalta sitä että suomeen tuotavalle kalalle on sovellettava kaikilta osin samoja säännöksiä merkintöjen osalta kuin kotimaiselle kalalle

tähän pääsevät myöskin kaikki tutustumaan senkin myötä että valiokunta halusi täsmentää asioista tiedottamista niin että se on a kansankielistä b täysin avointa ja se tulee kaikkien nähtäville ja kaikki voivat sen myöskin omakohtaisesti todeta

on näköjään niin että tämän lain yhteydessä samoilla perusteilla voi sekä kannattaa että vastustaa tätä lakiuudistusta

tässä on opiksi otettavaa myöskin muussa elintarvikekaupassa ja niihin liittyvissä säädöksissä ja myöskin siinä kilpailuasetelman tasapuolisuudessa jonka tämä tuo tullessaan eli samat säädökset niin omassa maassa tuotetuille elintarvikkeille kuin myöskin tänne tuoduille

puhemies

näissä biopolttoaineiden bioenergian ohjausjärjestelmissä on kyllä syytä olla tarkkana ja nyt en tarkoita välttämättä sitä että tämä kyseinen esitys olisi huonoimmasta päästä vaan yleensäkin sitä että näitä ohjausjärjestelmiä tulee tavan takaa lisää ja niillä tuppaa vain olemaan sellainen vaikutus ja merkitys että ne aina vaikeuttavat hankaloittavat suomalaisen uusiutuvan energian käyttöä energian jolla me nopeiten saamme meidän kansantalouttamme kohennettua työpaikkoja luotua omavaraisuutta vaihtotasetta kohennettua ja niin edelleen

metsähallitus on nykyisellään toiminut hyvin se on saavuttanut erittäin suuren hyväksynnän ja erittäin suuren suosion kuten monet monet sen palvelut

näin ollen tältä huhulta kannattaa nyt tässä siivet katkaista

tätä hallitus myöskin haluaa merkittävällä tavalla leikata

kun pelisäännöt ovat selvät on vain valkoista taloutta ja mustaa taloutta lain mukaan tai rikollisesti toimimista

tämä on täsmätoimi juuri niille tiloille juuri niille maaseutuyrittäjille jotka kaikkein intensiivisimmin kaikkein aktiivisimmin toiminnassa ovat mukana ja ovat myöskin investoineet paljon

ihan lopuksi se että keskusta on esittänyt moneen otteeseen infra oyn perustamista eli pitkäjänteisyyttä rahastojen muodossa isojen liikennehankkeiden toteuttamiseen

kiitos herra puhemies tästä esittelymahdollisuudesta tähän keskustelun alkuun

hyvässä yhteiskunnassa laillisesti toimimisen pitää olla aina ja kaikissa tilanteissa kannattavin vaihtoehto

toinen asia mikä samaan aikaan pitää tehdä on ottaa käyttöön teiden rakentamisessa kunnossapidossa ja parannuksessa uusia käytänteitä jotka säästävät kustannuksia

tämä jos mikä on siihen täydellinen täsmätoimi ja siihen me haluamme myöskin määrärahan osoittaa niin että se säilyy entisellä tasollaan

niinkin yksinkertainen asia kuin perkauksen salliminen rannassa tulee nyt mahdolliseksi jos eu hyväksyy tämän suomen anoman poikkeuksen

sitten kaksi asiaa puhemies haluan vielä tähän loppuun todeta

tämä kalastuslain uudistushan pitää sisällään sen että tässä esitetään muutettavaksi lakia siten että elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset voisivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjille luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien turvin sellaisia pienimuotoisia kalastusmatkailutilaisuuksia joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan

nyt meillä on liian jäykät järjestelmät ja sillä keinoin me menetämme ison kasan rahaa ja saamme aika paljon vähemmän kilometrejä aikaan kuin mitä voisimme toisenlaisilla juohevammilla tavoilla toimien aikaansaada

tähän astihan tilanne on niin että kun pienimuotoisesti kalastetaan sisävesillä ja tuodaan kalansaalis joka aiotaan myydä se pitää perata veneessä

jos ei sitä voimaa saada sen onnettoman metsäteollisuus ryn kantelun myötä joka nyt tuolla komissiossa käsiteltävänä on jota pidän erittäin valitettavana kansallisena toimena jonka metsäteollisuus ry on tehnyt pitkällisten neuvottelujen ja monien kompromissien jälkeen saavutettuun tulokseen se ei ollut tyytyväinen ja lähti tällä tavalla poliittisen päätöksentekijän roolia ottamaan ja koukkaamaan brysselin kautta niin näitä varoja tulee siirtää silloin pienpuun energiatuesta kemera tukeen uusiutuvan energian tavoitteiden aikaansaamiseksi

nyt ovat tulossa biopolttoaineiden ja bioenergian kestävyyskriteerit tuolta eusta ja tässä on kyllä asia jossa toivon että hallituspuolueet ovat jo lain valmistelun osalta ja tämän myötä erittäin tarkkoja

siksi on erittäin oleellista että se voidaan tuoda edes rannalle jossa asiallisissa olosuhteissa voidaan perkaus tehdä ja sen jälkeen toimittaa myyntiin

se on tärkeä havainto ja siksi välillä tulee varmasti myöskin kahta erilaista mielipidettä metsähallituksen sisältä

nyt tämä mahdollistuu tämän lainsäädännön myötä kun sitten ja toivon mukaan mahdollisimman pikaisesti myös eu tämän poikkeuksen suomelle antaa

sitten muistutan myöskin siitä että metsähallituksen tulostavoitteen asettaa nyt ja tulevaisuudessakin yksi ainoa laitos ja se on eduskunta

valiokunta toteaa että suuremmat kalastusmatkailutilaisuudet kalastuskilpailut ja muut isot kalastustapahtumat edellyttävät jatkossakin aina kalastusoikeuden haltijan myöntämää lupaa

ei kukaan muu

jos se vaatii enemmän tai vähemmän sitä se on kansanedustajien passi ja tämän siltä tämän asian asettaminen on kansanedustajien asia eikä kenenkään muun

ihan lyhyesti vielä yksityiskohtaisesti muutama asia

kaunisto totesi etupainotteisesti lisäämään biopohjaa liikennepolttoaineisiin

valiokunta pitää tätä esitystä perusteltuna ja korostaa että esitetyllä lain muutoksella turvataan kalastusoppaiden kalastusmatkailuyrittäjien ja muiden maaseudun matkailuyrittäjien elinkeinon harjoittamisen edellytyksiä helpottamalla ja selkeyttämällä kalastuslupapolitiikkaa

ei tämä asia että kun tässä on kysymyksessä monien biopolttoaineiden osalta kaksi eri elinkaarta

valiokunta oli näissä kaikissa toimissaan ja tässä mietinnössä yksimielinen

siellä on sekä polttoaine elinkaari ja energiaelinkaari että myöskin varsinkin viljan osalla ja myöskin valkuaiskasvien osalla elintarvike elinkaari

herra puhemies

tämän rahan me haluamme käyttää hurushietanen välin kohentamiseen kolmikaistaiseksi keskikaidetieksi

se on aivan perusteltua niin kuin tässä edustaja savolan lakialoitteessa todetaan että rantarakentamisen osalta myös poikkeamislupamenettely siirretään kokonaisuudessaan kunnalle

esityksen myönteiset tulo ja työllisyysvaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti ja erityisesti saaristoon ja maaseudulle joissa muita työtilaisuuksia on niukalti

on selvää että hallitus ansaitsee kiitoksen tästä strategian laadinnasta ja kun uutta menestystä maalle etsitään niin tässä on nyt yksi meillä käden ulottuvilla ja tarjolla

samoin haluamme että kun luomu on noussut erittäin merkittävällä tavalla myös hallituksen ohjelmassa erittäin hyvä asia esille ja esitetään että suomeen perustetaan luomuinstituutti niin sen luonteva paikka on mikkelissä

elikkä tällä lakimuutoksellahan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia muutetaan siten että sinne lisätään euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti välttämättömät tuottajaorganisaatioiden hyväksymiset ja kaupanpitämisen vaatimukset ja muutoinkin modernisoidaan lakia

jatkossa lupa kalastusopastoimintaan voidaan edellytysten täyttyessä myöntää kalastusoikeuden haltijan tahdosta riippumatta

ministeri pekkarinen täällä hahmotteli sitä mitkä ovat ensimmäisiä toimenpiteitä joita pitää tehdä jotta tämä asetettu tavoite saavutetaan

tämä on tehnyt myöskin sen että eri viranomaiset ovat valittaneet toistensa päätöksistä ely on valittanut kunnan päätöksistä ja niin edelleen siinä ei ole minkäänlaista järkeä

tämä on nyt sitten se selkeä muutos nykyiseen käytäntöön jossa on aina tähän asti edellytetty vesialueiden omistajien suostumusta kalastusopastoimintaan

tältä osin se on ihan paikallaan

valiokunta kiinnittää muutamiin asioihin huomiota ja yksi asia on se että valiokunta pitää tärkeänä että muillekin aloille kuin hedelmä ja vihannesalalle tarjotaan uusia keinoja markkinahallintaan ja viljelijöiden neuvotteluvoiman parantamiseen esimerkiksi tuottaja ja toimialaorganisaatioiden kautta

siksi toivon myöskin että näitä bioetanolihankkeita tiedän että ministeri pekkarinen on ollut tässä erittäin aktiivinen pystytään edistämään nopealla tahdilla

tämä on yksi akilleenkantapää suomalaisessa toiminnassa uusien asioiden osalta laajemminkin ja tämän jos minkä täytyy toimia niin että kaikki hallinnonalat toimivat samaan suuntaan niin lainsäädännöllisesti kuin myöskin taloudellisesti ja tämä on ohjausvaikutukseltaan äärimmäisen tärkeä asia

puhemies

valiokunta myös korostaa omassa lausunnossaan että kysymyksessä on selkeä muutos tältä osin tähän nykyiseen käytäntöön

maaseuturakentamista vaikeutetaan erittäin merkittävällä tavalla ja on pitkään jatkuvasti lisääntyvien säädösten pohjalta aina vain enemmän ja enemmän hankaloitettu

tämänhetkinen viljamarkkina on huonossa jamassa se on huonossa jamassa suomessa se on huonossa jamassa koko euroopassa ja siltäkin osin se kaipaisi uusia virikkeitä joita tästä saataisiin

tämä ei ole perusteltua koska meillä on yhteiskunnassa isot tavoitteet siitä mitä kaikkea hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle maaseudulta tulevat tuotteet raaka aineet ja palvelut saavat aikaan ja merkitsevät

valiokunta myös pitää ihan täysin välttämättömänä myös taloudellisista syistä sitä että valvonnan hallintaprosesseja yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan

rouva puhemies

pari havaintoa kahden oppositiopuolueen puheenvuoroista kuitenkin haluan sanoa

tätä kautta saamme byrokratiaa vähemmälle kuin mitä sitä tällä hetkellä voimassa olevassa laissa on

siksi suunnan pitää kerta kaikkiaan muuttua

meillä on vanhanaikaista lainsäädäntöä myös siltä osin mikä määrittelee meidän vakituisen asumuksen ja loma asumuksen kesäasumuksen välillä

tähän liittyvät myöskin tullin tarkastusmenettelyt ja sen tarvitsemat resurssit ja niistä totta kai pitää huolehtia

on tietenkin niin että verotuksen pitää kohdella huomattavasti lempeämmin näitä biopolttoainepohjia kuin fossiilisia jotta me pääsemme tähän tavoitteeseen